kerroin entisenä eteläpohjalaisena oman kantani siitä mikä minun mielestäni näyttää parhaalta ja olen näitä mielipiteitäni kertonut myös muualla päin suomea ja aion kyllä jatkossakin kysyttäessä kertoa

mutta siihen perään olen aina korostanut sitä että kun on kyse yhteistoiminnasta tai kuntaliitoksesta niin se vastuu ja päätöksentekokyky on nimenomaan kunnissa ja kuntapäättäjillä

olen erittäin tyytyväinen että vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verokohtelua laajennetaan nyt koskemaan myös muuta sidottua pitkäaikaissäästämistä

tämä tarkoittaa käytännössä sitä että säästäjien kustannuksia alennetaan läpinäkyvyys lisääntyy ja samoin sitten eläköitymisen myöhentäminen asetetaan myös tässä laissa etusijalle

arvoisa puhemies

kyllä tästä keskustelusta on jäänyt erittäin vähän käteen kun katsotaan sitä mitä esityksiä oppositiolla on seuraaviksi kuukausiksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mielestäni isänmaallista on nimenomaan se että pidetään huolta suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta

uudet vaalit ja pääomaveron tekeminen progressiiviseksi

pidetään tässä yhteiskunnassa kaikki mukana huolehditaan että ei tule syrjäytymistä

mutta sen ehkä suurin uutinen oli kuitenkin siinä että nuo ensi viikolla alkavat hallitusneuvottelut eivät ole enää mitkään minineuvottelut vaan kyse on miljardineuvotteluista

tämä kyllä kertoo ettei oppositiolla ole vaihtoehtoa tälle hallituksen hyvin harkitulle linjalle

säästäjä maksaa tällöin sopimuksen perusteella erityiselle säästämistilille rahasuorituksia jotka ovat verotuksessa vähennyskelpoisia samoin edellytyksin ja samaan määrään kuin vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut

tämä hallitus todellakin elää ajassa ja tulee olemaan kykenevä tekemään päätöksiä joita yllättävätkin tilanteet voivat matkalle tuoda

juuri perusturvan kehittäminen takuueläkkeen luominen pienimpien äitiys isyys ja vanhempainpäivärahojen nostaminen peruspäivärahan tasolle ja myöskin verotuksessa on näkynyt vahva sosiaalinen oikeudenmukaisuus

palveluntarjoaja puolestaan sijoittaa nämä rahavarat säästäjän lukuun noteerattuihin arvopapereihin rahasto osuuksiin tai talletuksiin

ruuan arvonlisäveroa alennettiin tehtiin perusvähennys eli pienituloisten kunnallisverotusta alennettiin

mutta tuo valtiovarainministeriön äsken julkaisema talousennuste kyllä kertoo siitä että olemme hyvin vahvalla uralla kohti sitä talouden kestävää vakautusta

ennen kaikkea me pystyimme estämään sen että työttömyys olisi päässyt riistäytymään laman aikana käsistä eli työllisyys on kuitenkin monasti sitä parasta sosiaaliturvaa

irlanti päätti itse tämän sopeutumisohjelman keskeisistä yksityiskohdista eli siinä mielessä toki neuvotteluja käytiin myös sen sopeuttamisohjelman osalta mutta niitä esityksiä ei komissiolta tullut

säästäjän saavutettua eläkeiän palveluntarjoaja realisoisi säästövaroja ja maksaisi niistä eläkkeen tapaan vuosittain rahasuorituksia joita sitten verotettaisiin vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuvan eläkkeen tavoin pääomatulona

meidän pitää siis samanaikaisesti tehdä toimenpiteitä joilla pystytään saamaan kasvua investointeja ja uusia työpaikkoja

miten me huolehdimme sellaisesta paketista että irlanti myös pystyy velkansa takaisin maksamaan pääsee kasvu uralle löytää uutta kasvua ja selviytyy velvoitteistaan ja sitä kautta suomelle ei tästä sitten sitä vastuuta tule

se ajassa eläminen todellakin tarkoittaa sitä että kun viime hallituksen aikana tehtiin isoja elvytyspäätöksiä hyvin yllättäen eteen tulleen kansainvälisen talouskriisin myötä niin nyt hallituksen linja on se että nyt taloutta vakautetaan

tämän esityksen tarkoituksena todellakin on lisätä kilpailua ja alentaa siten pitkäaikaissäästämisen kustannuksia sekä myöskin lisätä markkinoiden ja näiden säästötuotteiden läpinäkyvyyttä

kaikki tutkimuslaitokset ovat esittäneet sitä että pitää pystyä meidän tuota eläkeikää korottamaan mutta ratkaisuja ei vain tässä rakenteellisessa uudistuksessa kuulu

ravi tuossa kysyi sitä miksi pidimme tätä imfn mukaantuloa niin tärkeänä

myös muille palveluntarjoajille kuin pelkästään henkivakuutusyhtiölle luotaisiin edellytykset tarjota verotuettua pitkäaikaissäästämistuotetta ja tämä todellakin luo edellytyksiä pitkäaikaissäästämisen kustannusten alentumiselle

se on näissä asioissa ilman muuta se ykkönen tässä maailmassa joka on tämän tyyppisiin valtioiden kriiseihin aikaisemminkin löytänyt ratkaisuja ja sellaisia ratkaisuja että ne pitävät myös mahdollisimman pitkälle loppuun saakka että velat tulevat maksetuiksi

mutta tampereen kohdalla on tietenkin kyse myös siitä miten taloutta on pystytty hoitamaan aikaisempina vuosina ja onko niitä puskureita kyetty keräämään

meitä kuunnellaan meillä on osaamista

erikseen sitten valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin palveluntarjoajien tiedonantovelvoitteista jotka koskevat muun muassa vertailukelpoisia tietoja säästökohteiden kuluista tuotoista ja riskeistä

esimerkiksi helsinki on näin tehnyt velkaantuu tänä vuonna mutta ottaa sitä taantumaa vastaan juuri tällä tavalla ja se on mahdollista silloin kun on aikaisempina vuosina pystytty niitä puskureita myöskin jonkin verran keräämään

heinäluoma tuossa antoi puheenvuorossaan virheellisesti ymmärtää että olisin jotenkin tullut sdpn linjalle vaatimaan tätä yksityissektoria mukaan

eläkevakuutuksen maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva vähimmäiseläkeikä muuttuisi niin että eläkettä voidaan maksaa vasta työntekijän eläkelain mukaisesta vanhuuseläkeiästä lähtien

edustaja myllerille voi todeta että nämä kilpailukykyvertailut kertovat ennen kaikkea menneestä ja edellisten hallitusten hyvistä teoista kilpailukyvyn eteen

kuntien taloudellinen tilanne on erittäin haasteellinen mutta niillä on kaikilla nimenomaan se veronkanto oikeus joka muodostaa pohjan kuntien taloudelle

se bioenergiapaketti josta on päätetty ja jonka rahoituksen järjestämiseen sitoudumme myöskin tässä hallitusohjelmassa tuo osaltaan kyllä valtavia mahdollisuuksia ei ainoastaan täällä suomen sisällä vaan myöskin maailmanlaajuisesti

olen huolissani siitä että tämä hallitus ei elä riittävästi ajassa ja ole tekemässä sellaisia uudistuksia joilla saadaan aikaan talouskasvua työllisyyttä ja parannetaan kilpailukykyä

jos sitä yritettäisiin aikaisemmin niin se ei käytännössä onnistuisi ja monesti nämä velat on juuri otettu sellaisilla klausuuleilla että se ei käytännössäkään ole mahdollista

tälle osaamiselle mitä tulee uusiutuvaan energiaan bioenergiaan myöskin energiatehokkuuteen on erittäin paljon tilausta

kun katsoo ruotsia niin siellä osataan elää ajassa mutta hallitus nojaa vain hallitusneuvotteluiden tulokseen ja sitten kehysriiheen josta on jo monta monta kuukautta aikaa

monessa puheenvuorossa aivan oikein kiinnitettiin huomiota köyhyyden vähentämiseen

se näkyy tästä tiedonannosta kyllä yksityiskohtien osalta

eläkeiän korotuksen tavoitteena on todellakin tukea hallituksen eläkepoliittisia tavoitteita työvoiman eläköitymisen myöhentämisessä

tämän kasvun ja työllisyyden unohtamisen lisäksi toinen vakava valuvika on hallituksen toiminnassa se että se katsoo vain kehä kolmosen sisäistä suomea unohtaa koko muun maan keskittää ja eriarvoistaa

eli tässäkin kun puhutaan tästä yksityisestä sektorista puhutaan nimenomaan tästä valtion velasta

sen vuoksi tämänkin eduskunnan ja tämän hallituksen tulee jatkaa niitä ponnisteluja sen eteen että pystymme tästä taantumasta noustessa pitämään kaikki ihmiset mukana niin että kukaan ei sinne ladun varteen jää

ei mitään

hän vain vierittää syytä edellisille ja sitä edellisille hallituksille

siksi me olemme hallituksenakin sitoutuneet takuueläkkeen läpiviemiseen tiettyjen etuuksien indeksiin sitomiseen

eli näillä toimenpiteillä vahvistetaan juuri sitä kaikkein köyhimpien asemaa

mitä sitten tulee arvonlisäveron nousuun nyt heinäkuussa näiden kaikkein pienimpien etuuksien jotka on indeksiin sidottu osalta tietenkin indeksisidonnaisuus tekee niin että alvin korotus ei sitten tule miinuksena kukkarossa koitumaan

mitään muuta me emme sulkeneet leikkausten ulkopuolelle

mitä tulee tähän talouslinjaan niin se on täällä erityisesti kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa kyseenalaistettu

mutta kun katsotaan tätä pidempää trendiä niin tämä on meidän yhteinen haasteemme ja ongelmamme että pystymme tätä tuloerojen kasvua estämään ja huolehtimaan kaikkein köyhimmistä ja heikoimmista

ja tähänkin ongelmakohtaan kaikkein köyhimmistä ja heikoimmista huolehtimiseen tällä vaalikaudella on tehty erittäin paljon toimenpiteitä viimeisimpänä takuueläke joka muutaman viikon kuluttua astuu voimaan

mitä tulee tähän perusturvan parantamiseen me olemme iloisia siitä että tämä hallitus jatkaa edellisten keskustajohtoisten hallitusten perusturvan nostamislinjaa

toinen pienituloisille erittäin hyvä toimenpide on nostaa perusvähennystä joka nimenomaan verotusta kaikkein pienituloisimmilla on kiristänyt

myöskään palveluntarjoajan vaihtamisesta ei tulisi tämän uuden lakiesityksen mukaan veroseuraamuksia vaan säästäjällä olisi oikeus milloin tahansa säästöaikana siirtää kertyneet säästövarat toiseen pitkäaikaissäästämissopimukseen tai vakuutussopimukseen

se että sanon että olemme pystyneet tässä parempaan kuin mitä etukäteen näytti ei todellakaan tarkoita sitä sanon tämän varmaan jo kolmannen kerran että yhtään vähättelisimme sitä että meillä on työttömiä

ja todellakaan tätä verotettavaa tuloa ei realisoituisi myöskään silloin kun vakuutettu tai säästäjä irtisanoo sopimuksen ja solmii uuden vähennyskelpoisuuden edellytykset täyttävän sopimuksen tai pitkäaikaissäästämissopimuksen mutta silloin nämä varat pitää todellakin siirtää suoraan uudelle yhtiölle tai tällaiselle palveluntarjoajalle

ja siitä olen tämän salin kanssa samaa mieltä että työ on nimenomaan sitä parasta sosiaaliturvaa ja sitä kautta pystymme sitä köyhtymistä ja myöskin syrjäytymistä estämään

niillä toimenpiteitä niillä monilla konkreettisilla toimenpiteillä jotka hallitusohjelmassa on mainittu ja se kannattaa muuten lukea ihan pilkulleen pystytään nimenomaan kasvua edesauttamaan ja työllisyyttä parantamaan

en tässä nyt lähde luettelemaan kaikkia niitä toimenpiteitä joita hallitus on tässä viime kuukausina tehnyt aina uusiutuvan energian paketista ydinvoimaratkaisuihin asti

arvoisa puhemies

olen hyvin tyytyväinen että tämä laki on nyt saatu eduskunnan käsittelyyn ja minun on ollut erittäin vaikea kyllä ymmärtää sitä kritiikkiä jota tätä lakia kohtaan on esitetty

työuran alkupäästä on työuria pidennetty

vaihtoehto ei todellakaan ole nykytila vaan vaihtoehto tälle esitykselle olisi se että pitkäaikaissäästämistä ei verotuettaisi ollenkaan

mutta myöskin nämä sdpn vaatimukset siitä että nyt olisi pitänyt tehdä verouudistus eläkeuudistus ja kuntauudistus ovat kyllä aika pitkälle ristiriitaisia

verouudistuksen osalta me harkitsimme ennen kuin tämä hallitukseni aloitti todella pitkään monta viikkoa siitä keskustelimme erityisesti ministeri kataisen kanssa teemmekö ison verouudistuksen nyt

tämä esitys todellakin nyt alentaa säästäjien kustannuksia ja tuo läpinäkyvyyttä verrattuna nykyiseen järjestelmään ja todellakin vielä kolmanneksi tukee hallituksen eläkepoliittisia tavoitteita

mutta syy siihen miksi päädyimme tietoisesti harkitusti tähän ratkaisuun että siihen ei ole nyt edellytyksiä oli se että talous oli erittäin epävarmassa tilanteessa erityisesti silloin kun tämä hallitus aloitti eikä tämä talouden epävarmuus ole eurooppalaiselta taivaalta vielä kokonaan poistunut

se oli se pääsyy

urpilaiselle toteaisin että johtajuutta on se että saa asioita aikaan ja pystyy tekemään päätöksiä ei se että on jotain mieltä muiden perässä

kyllä se vaan niin on että suomessa se aiheutti tämän harmaan talouden lisääntymistä kun ei menty heti suoraan siihen malliin mikä esimerkiksi ruotsissa on vaan piti muutaman vuoden ajan tällaisten vuokrafirmojen kautta sitten työllistäminen hoitaa

ja erittäin moni puolue on jo kertonut sen kantansa täälläkin salissa valmiiksi että yritysverouudistuksen osalta

itse olen sitä mieltä että pitää pikemminkin harrastaa evoluutiota kuin revoluutiota mutta pääomaverotusta voidaan viedä ylöspäin kun samalla sitten sitä yhteisöveroa alennetaan niin että meillä yrittäjyyden ja työnteon kannusteet edelleen pysyvät niin että meillä ylipäänsä syntyy niitä työpaikkoja

komi kysyi sitten tästä rakennuksilla tunnistautumisesta

tästä ei ole tehty vielä mitään päätöksiä mitä mallia tullaan soveltamaan mutta joka tapauksessa näyttää siltä että laissa eräitä muutoksia tehdä joten se ei lainsäädäntömuutoksia tarvitaan joten se ei ole ihan nopea prosessi

niin että kyllä tässä aika lailla nyt laskuvirheitä on näissä puheenvuoroissa että toisaalta ollaan pääomaveroa nostamassa ja sillä ollaan rahoittamassa melkein monen miljardin euron sosiaaliturvauudistukset

lapintie kiinnitti huomiota siihen onko todellakin niin että harmaan talouden torjunta aiheuttaa ongelmia rehellisille yrityksille

silloin se on ongelma jos tehdään vääränlaista lainsäädäntöä jolla lisätään byrokratiaa vaikeutetaan toimintaa silloin sitä ei tehdä oikein

on syytä tätä pääomaverotustakin katsoa osana koko yritysverotusta osana laajemmin verotusta ja tehdä se sitten harkitusti

pitää olla tarkkana kun muutetaan vaikkapa nyt tätä tilaajavastuulakia että se tehdään sillä tavalla oikein että se todellakin puuttuu sitten siihen itse ongelmaan eikä tee järjestelmästä liian byrokraattista jolloin lakia on ylipäänsä kenen tahansa vaikea noudattaa

ja sitten mitä tulee tähän eläkeuudistukseen niin arvoisa puhemies siinä hallituksen kanta on että me haluamme tehdä sen yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa

jos sdp haluaa sanella niin näyttäkää sitten oma mallinne mutta itse olen ja siksi olen tätä yhteiskuntasopimusta esittänytkin nimenomaan sitä mieltä että yhteistyössä tämä pitää tehdä

timo korhoselle

kestävän talouskasvun ja työllisyyden työryhmän johtopäätöksissä ja esityksessä oli myös näitä harmaan talouden toimenpiteitä jotka itse asiassa on pääsääntöisesti sisällytetty ensi vuoden budjettiin

ja sitten se kolmas vaatimus tämä kuntauudistus

myös sdp ja koko oppositio sitoutui paras hankkeen myötä siihen että viedään tämä paras hanke loppuun

mitään eriäviä mielipiteitä ei paras hanketta eteenpäin vietäessä sdpnkään taholta esitetty että nyt pitäisi mennä joihinkin kuntien pakkoliitoksiin

ei tämä hallitus eikä seuraavakaan hallitukseni pakkoliitoksia kannata

arvoisa puhemies

niin kuin on tänään tässä keskustelussakin nähty pettymys on suuri myöskin hallituspuolueiden kohdalla että näitä tavoitteita ei ole erityisesti tuon kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon osalta saavutettu

akaan penttilä aikaisemmin kysyi irlannin ja saksan pankkien tilanteesta mutta ei ainakaan minulla eikä myöskään valtiovarainministerillä taida olla mitään sellaista tietoa joka julkisuudessa ei olisi ollut niiden tilanteesta joka ikään kuin voisi tulla myöhemmin yllätyksenä esiin vaikka tosin muutama viikko sitten tuolla irlannissa vierailinkin

huomiseen kehysriiheen on toki ladattu paljon odotuksia varmaan siellä kohta ratkaistaan kyproksen pankkiongelmatkin mutta on turha luulla että niillä päätöksillä tämän vaalikauden saldo muodostuu kovinkaan paljon kummemmaksi

aika yksinkertaisesti loppuu kesken

ei tämä jälkiviisastelu tässä asiassa niin hirveän paljoa auta mutta tuossa omassa puheenvuorossani kävin läpi ne kolme virhettä

oppositio on omissa puheenvuoroissaan keskustan ryhmäpuheenvuorossa ja välikysymyspuheenvuorossa tuonut omia esityksiä ja toivon että hallitus ottaa niistä onkeensa

hallitus on myös vierittänyt aivan oikein palloa kunnille ja tässä pääkaupunkiseudun kun tien yhteistyössä onkin toivomisen varaa mutta pitää muistaa että sielläkin se pallo on ikään kuin nykyisellä hallituksella

se oli silloin lipposen ykköshallituksen aikaan

toinen virhe tehtiin siinä yhteydessä kun emuun päätettiin ottaa mukaan myös sellaisia maita jotka eivät tosiasiallisesti kyenneet täyttämään jäsenyyden ehtoja samaa aikakautta

mutta tosiasia on se että kyse oli silloin osakuntaliitoksesta eikä koko kuntaa koskevasta pakkoliitoksesta ja siinä itse olen ollut sataprosenttisen johdonmukainen

sekä kokoomus sdp että vihreät ovat ne suurimmat voimat pääkaupunkiseudun kunnissa ja sitä tahtoa ei ole löytynyt riittävästi tämän asunto ongelman hoitamiseen

keskustan kotikuntamaakunta malli saa yhä enemmän kannatusta sekä siellä vasemmistossa että myöskin piirikuntamallin kautta täällä oikeistossa

mutta ei näitä syyllisiä kannata tällä tavalla etsiä koska se on selvä että virheitä tehtiin ja niitä tehtiin myös kollektiivisesti ja nyt on nähty se että tämä nykyinen sanktiojärjestelmä ja koordinaatiojärjestelmä ei ole riittävä ja sen vuoksi sitä nyt uudistetaan

jos sille vain nyt keksittäisiin joku toinen nimi sehän muistuttaa itse asiassa aika paljon ruotsissa käytössä olevaa mallia sehän on vähän tällainen ruotsalaisten sosialidemokraattien malli niin äkkiäkös tästä se kotikuntamaakunta malli koko eduskunnan yhteiseksi kannaksi leivottaisiin

matikainen kallströmille voin sanoa että se on totta että näitä yksityiskohtia ei ole vielä kaikkia selvennetty ja neuvostokäsittelyssä se tulee tapahtumaan

myöskin kun edustaja gustafsson totesi että tästä pakkoliitospykälästä todellakin voisi luopua niin uskon että tässä salissa on paljon hallituspuolueiden kansanedustajia jotka ovat asiasta täysin samaa mieltä

karjulan peräänkuuluttama luottamus jäsenmaiden välillä varmasti tulee osaltaan vahvistumaan kun saadaan paremmat säännöt ja niitä sitten noudatetaan

sinänsä on hyvä että hallitus on tehnyt tämän rakennepaketin mutta sen suurin ongelma on siinä että se sisältää paljon linjauksia joita ei ole vielä kovin paljoa valmisteltu joten ei ihme että ihmisillä on pelkoja siitä mitä tämä käytännössä tulee tarkoittamaan